pelkällä olemassaolollaan kuitenkin lait täyttävät ennalta estävää tarkoitustaan

sen sijaan henkilöt jotka väittävät että tämä esitys tämä laki uudistus olisi joku tuottavuus ohjelmaa

ajatus yleisestä lainkuuliaisuudesta pitää jo sinällään sisällään ajatuksen että kansalaiset jättävät tekemättä sellaisen teon jonka tietävät olevan lainsäädännössä kielletty ja rangaistava vaikka poliisi ei olisikaan läsnä valvomassa lain noudattamista

ei välttämättä ole kovin kaukana se tilanne että aktiiviviljelijöitä päätoimisia viljelijöitä on suomessa vähemmän kuin maataloushallinnon virkamiehiä ja neuvonnan konsulentteja

nyt väitteet siitä että poliisin määrää oltaisiin vähentämässä tällä kertaa jonkin tuottavuusohjelman näkökulmasta ja sen perusteella eivät pidä paikkaansa

arvoisa puhemies

maatalousyrittäjien työ on aika lailla kaikkien meidän mielestä ja uskon että lähestulkoon kaikkien suomalaisten mielestä kunnioitettavaa ja kaikkien tavoitteena on että tämä työ olisi tuottavaa

tekniikan kehittymisen ja myöskin maitten valvontaa

ainakin viljelijät kokevat tämän papereiden pyörittämisen ja kaikenlaisen hallinnon ehtojen täyttämisen suurena rasituksena

veneilyonnettomuuksien ja hukkumiskuolemien ennaltaehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää saada alennettua vesiliikennejuopumuksen promilleraja yhdenmukaiseksi tieliikenteen puolen promillen rajan kanssa

maaseudulla kuten muuallakin yhteiskunnassa pitäisi vakavasti keskustella siitä mitä yritystoiminta oikeastaan on

promillerajan laskeminen on tehtävä ennen ensi kevättä ennen uuden veneilykauden alkua

tätä vaatii vesillä liikkumisen turvallisuus sekä myöskin yleinen mielipide

sen vuoksi me tarvitsemme kiiruusti toimia jotka oikeasti kannustavat menestyvän ja jatkuvan yritystoiminnan synnyttämiseen myöskin maaseudulle

lisäksi on pidettävä huoli siitä että vesiskoottereilla ja muilla niihin rinnastettavilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla liikkuminen tulee liittää vesiliikennejuopumusta säätelevän lainsäädännön piiriin missä se ei tällä hetkellä ole

erityisen tärkeää siis erityisen tärkeää on huolehtia kotimaisen ruuantuotannon säilymisestä millä varmistetaan omavaraisuus varmistetaan huoltovarmuus ja pidetään maaseutu elinvoimaisena ja mikä tärkeintä kaikille suomalaisille tällä tavalla luodaan ja varmistetaan työpaikkoja

vielä lopuksi lähtökohtana pitäisi olla raittiuden ja sääntöjen noudattamisen kaikessa liikenteessä myös vesiliikenteessä

promillerajan alentamisella voitaisiin pelastaa vuosittain aivan varmasti useita ihmishenkiä

kuten ed

vistbacka tässä totesi alueellisia eroja on varmasti poliisitoiminnassa ja myöskin poliisitoiminnan järjestämisessä ja myöskin silläkin sektorilla toiminnan tehokkuudessa

on valitettavaa että poliisihallinnossa toimii vielä esimiestasolla henkilöitä jotka eivät ymmärrä sitä mitä eduskunta on päättänyt eivätkä toteuta eduskunnan tekemiä päätöksiä ja noudata niitä

erkki virtanen tässä otti sen esille niin totean vaan että tarkastusvaliokunta todellakin on kiinnittänyt huomiota tuottavuusohjelman toteuttamiseen maassamme mutta nimenomaan kiinnittänyt huomiota siinä tarkoituksessa että niitten tahojen joitten tulisi tuottavuusohjelmaa toteuttaa ja pyrkiä tässä yhteiskunnassa niin valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossa ja kaikessa parempaan tuottavuuteen pitäisi tehdä jotakin eikä vain puhua ja valittaa että kun tulee ylhäältä määräyksiä että pitäisi tuottavuutta parantaa

todella on valitettavaa että meitä ei puhemiehen lisäksi tässä salissa ole tästä tärkeästä asiasta nyt keskustelemassa kuin ed

kyllä tosiasia on se että meillä on läpi koko hallinnon valtiohallinnossa ylhäältä alas ja sama kunnallishallinnossa paljon tuottavuudessa parantamisen varaa

mutta oikeastaan ei haittaa koska tänään kuulin nimittäin uutisen että tätä vesiliikenteen promillerajan alentamista ollaan ministeriössä valmistelemassa

näin ollen toiveet heräsivät että saattaa käydä toteen minkä toivomuksen esittelypuheenvuorossani esitin tai oikeastaan vaatimuksen että promillerajan alentamispäätös pitää saattaa voimaan ennen ensi veneily kauden

keskustelu on päättynyt

vilkuna todellakin tarttui siihen aiheeseen mihin hän on tarttunut täällä jo ainakin yhdeksän vuoden ajan ja ihan aiheellisesti kun puhutaan liikenteen polttoaineiden verovapaudesta taikka verotuksen keventämisestä joka kai tämän hallituksen esityksen joka meillä käsiteltävänä nyt on tarkoitus ja tämmöinen julkinen yleisluonne onkin

mutta on olemassa biokaasu liikennekäytössä jonka verotusta tämä esitys tulee kiristämään

tällä hetkellä liikennekäytössä biokaasu on verovapaata mutta tämän hallituksen esityksen jälkeen kun se tulee toteutumaan eduskunnan päätöksenä biokaasu on verollista

arvoisa puhemies

vielä tästä nesteen palmuöljytuotannosta se että jos se todellakin pitää paikkansa että nesteen palmuöljytuotanto rakentuu sille että sademetsiä hakataan ja raivataan palmuöljytuotantoon niin ed

juurikkala ihmetteli vakka suomen alueen vastustusta tälle kansallispuistohankkeelle ja minä puolestani ihmettelen sitä miksi vakka suomen alueen yksimielisestä vastustuksesta huolimatta ministeriö on lähtenyt ajamaan sitä kansallispuistoa joka on selkämeren kansallispuisto miksi sitä on lähdetty ajamaan niin voimallisesti myöskin saaristomeren alueelle

tynkkynen varmasti varsin hyvin ehkä parhaiten meistä kaikista edustajista tietää sen että siinä tapauksessa palmuöljyn tuotannossa syntyvät suuret metaanipäästöt

ja metaani taitaa olla monikymmenkertaisesti pahempi kasvihuonekaasupäästö kuin hiilidioksidi

sen vuoksi että ed

juurikkala toi noita näkemyksiään esille varmasti osittain hän otti esille niitä asioita minkä takia vakka suomen alueella niin voimakkaasti on vastustettu

jos tämä todellakin pitää paikkansa niin tästä tulee kyllä nesteelle ja tulee varmasti meille kaikille suomalaisille aika iso ongelma

siellä on sillä alueella vahvoja epäilyksiä että kun tämä kansallispuisto muodostetaan niin sen jälkeen esimerkiksi elinkeinotoiminalle niin merellä kuin myös maalla tulee suuriakin vaikeuksia jatkossa

tästä eilisiltaisesta mot ohjelmasta vielä

tässä ohjelmassa oli haastateltu eun energiakomissaarin tiedottajaa ja hänen mukaansa komissio tulkitsee direktiiviä niin että metaani on aina otettava talteen tuotantoprosessissa jotta palmuöljypohjainen biopolttoaine täyttäisi eun kriteerit

ja tämä on juuri se iso kysymys otetaanko nesteen jalostuksessa se metaani käyttöön vai ei

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

vielä haluaisin puuttua siihen mitä ed

tämä esitys ilmastolaista on jälleen kerran tyyppiesimerkki siitä kuinka lain valmistelijat ovat unohtaneet suomen taloudellisen syöksykierteen lähestulkoon täysin

hän hehkutti että tässä luodaan useita tuhansia työpaikkoja suomeen

nimenomaisesti tällä biopolttoaineiden käytön edistämisellä liikenteessä tällä hallituksen esityksellä ei kyllä luoda montaa työpaikkaa suomeen

kansantaloudessamme ei nimittäin ole vähäisintäkään liikkumavaraa yhteenkään toimeen joka heikentää kilpailukykyämme ja tuottaa lisää sääntelyä

kilpailukykymme on siis surkeassa tilassa ja ilmaston nimissä luotu lisäsääntely veisi kilpailukykyämme edelleen heikompaan suuntaan

ykn kööpenhaminan kokouksessa on tarkoitus saada aikaiseksi kioton ilmastosopimuksen korvaava uusi kansainvälinen sopimus ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi

tässä ilmastolaissa on kyse siitä että kaikkien kansainvälisten todella tiukkojen sitoumustemme lisäksi suomi veisi ilmaston nimissä sääntelyn nyt kansallisella politiikalla vielä entistä pidemmälle ja tiukempaan suuntaan

kunnianhimoiset tavoitteet yhdistettynä kansainväliseen valta ja talouspolitiikkaan tulevat tekemään ilmastonmuutoksen torjunnasta erittäin haasteellista

tämä ilmastolaki on siis puitelaki jolla luotaisiin valtioneuvostolle ja alemmanasteiselle hallinnolle lakiin perustuva järjestelmä suunnitella käyttöönottaa seurata ja raportoida ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviä toimia ja niitten vaikuttavuutta

me olemme täällä eduskunnassa moneen otteeseen nähneet kuinka puitelain myötä alemman asteen säädöksillä on saatu aikaan joskus karmaiseviakin tuloksia

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on joukkoliikenteen käytön lisäämistä kaavailtu muun muassa ottamalla käyttöön tienkäyttö ja ruuhkamaksuja

tuskinpa kuitenkaan pienillä ruuhkamaksuilla saadaan aikaan toivottua tulosta joukkoliikenteen käytön lisäämisessä

jo heti alkuun oli nähtävissä hallituksen esityksestä että valtiovarainministeriö oli laskenut valtion tulot ja velkaantumisen hyvin ylioptimistisiksi

varmaa on että ilmastolain velvoitteet heijastuvat aina myös yrityksiin kansalaisiin ja koko yhteiskuntaan ja erityisesti talouteen

budjetin käsittely eduskunnassa kaipaa myös parantamista

tällä hetkellä joukkoliikenne ei kykene tarjoamaan kilpailukykyisiä ja helppokäyttöisiä vaihtoehtoja jotka houkuttelisivat autoilijoita

tänä iltana keskustellaan enemmänkin vakavien rikosten rangaistuksista ja tämä aloite jossa ehdotetaan syyteoikeuden vanhenemisaikaan muutoksia on erittäin hyvin perusteltu aloite ja tervetullut

lisäksi valmisteilla oleva nitraattiasetusmuutos tulisi vaikuttamaan ruuantuotantoon nykyistä vielä enemmän

esimerkiksi moottoriteiden varsille tulisi rakentaa paikkoja joihin voi pysäköidä oman auton ja jatkaa sujuvasti joukkoliikenteellä keskustaan

kaiken tämän päälle kansallisesti valmisteltu ilmastolaki kuormittaa suomea

joukkoliikenteen kasvu edellyttää myös haja asutusalueiden liikenneyhteyksien selvää kohentamista

herra puhemies

tuolloin silloinen oikeusministeri ilmoitti että on perustettu tai ollaan perustamassa työryhmää työstämään ylipäätään vakavien rikosten rangaistuksia ja myöskin syyteoikeuden vanhenemisasioita

maatalouden päästöjen merkittävä vähentäminen tulee vaatimaan tuotantomenetelmien kehittämistä koko elintarvikeketjussa

en ole sen jälkeen kuullut miten tämän työryhmän työ on edistynyt mutta kun on neljä vuotta nyt jo kulunut niin luulisi että työryhmä saisi jo neljän vuoden aikana jotakin aikaiseksi

suomi on pitkään ollut niin kasvihuonekaasujen vähentämisen kuin ylipäätään ympäristönsuojelun ehdoton mallioppilas ja se on ollut myös osasyy kilpailukykymme rapautumiseen siis osasyy kilpailukykymme rapautumiseen sääntelyn lisääntyessä ja kustannusten noustessa

suomi tarvitsee kipeästi rohkeita työelämän rakenteisiin meneviä uudistuksia jotta voimme edes jossain määrin säilyttää nykyisenkaltaisen hyvinvointimme tason

mutta toivon että kun tällä tavalla tämän lakialoitteen mukaisesti toimitaan edes kohta kohdalta rikoslakia saadaan korjattua paremmaksi

maailma on muuttunut huomattavasti siitä kun nokia suomea pidettiin malliesimerkkinä pienestä maasta joka menestyy korkean osaamisen laadun ja innovaatioiden avulla

nyt on kyseessä tilanne jossa siis hyvin marginaalisilla ajatuksilla halutaan vielä kiristää suomen asemaa entisestään vaikka olemme ilmastotavoitteissamme jo nyt maailman kärkimaita

ympäristön sekä suomalaisen työn energian hinnan kurissa pitämiseksi ja energiaomavaraisuuden turvaamiseksi on lähienergian tuotantoa nykyisestä lisättävä

massa ja paperiteollisuuden alasajon vuoksi puuenergian tuotantoa ja puurakentamista on lisättävä jotta voidaan hyödyntää metsiemme kasvua ja huolehtia nuorista metsistä

ensin metsätalous siirtyi paremmin tuottaville alueille jättäen monet suomalaiset metsäteollisuudesta riippuvaiset ihmiset ja paikkakunnat vaille työtä ja työpaikkoja

edustaja veikko rusama pyksi kyse on kyse ei siis todellakaan ole merkityksettömästä laista vaan se sitoisi myös tulevia hallituksia

kestävän kehityksen metsäpolitiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan turvaamaan metsien kasvu puuston pitkän tähtäimen hoitaminen sekä tarjoamaan raaka ainetta bioenergian tuottamiselle ja metsäteollisuudelle

nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä suomessa tapahtuneista muutoksista mutta ne kuvaavat hyvin sitä surullista kehityskulkua joka on vallinnut suomessa viime vuodet

on luotava mahdollisuudet uudelle yrittäjyydelle monopoliyritysten hallitsemalle energia alalle sekä samalla näin luodaan uusia työpaikkoja

kaikki voimavarat tulisi nyt kohdistaa taloutemme syöksykierteen taittamiseen ja siihen ei sovi että kustannuksia nostetaan ja elinkeinotoimintaa haitataan

kun työ ja suomalaiset tuotteet eivät käy kaupaksi maailmalla yritykset pakenevat suomesta halvempien kustannusten maihin ja se puolestaan kasvattaa suomalaisten työttömyyttä

herra puhemies

suurten kaupunkien energiaratkaisut ovat ratkaisevassa roolissa suomen päästötavoitteiden saavuttamisessa ja niiden onkin tehtävä täydellinen suunnanmuutos energiantuotannon ratkaisuissa

nyt olisi lisäksi pidettävä tarkasti huolta siitä että ilmastolain tiukat suunnitelmat eivät heikentäisi energiaomavaraisuuttamme ja johtaisi vielä suurempaan ja pahempaan kivihiilen vyöryyn maahamme

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan teollisuuden ja kotitalouksien energian säästämistä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ydinvoiman käytön lisäämistä sekä uuden teknologian kehittämistä

suomen merkitys kokonaisuuden kannalta on varsin pieni mutta voimme tehdä parhaamme oman ympäristömme säästämiseksi voimme tehdä myös huoltovarmuuden turvaamiseksi sekä myös luoda samalla mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille teknologian kehittämisessä ja osaamisen myymisessä

arvoisa puhemies

tämä on heikentänyt ja heikentää suomen kauppa ja vaihtotasetta ja itse asiassa lisää hiilidioksidipäästöjä

pulliainen totesi että tästä kansallispuistohankkeesta on myös rinnakkaislakialoite ja todellakin kun eilen aloitettiin tämän selkämeren kansallispuiston asian käsittely täällä eduskunnassa tänään jatketaan niin huomenna edelleen jatketaan

huomenna tämä rinnakkaislakialoite on täällä käsiteltävänä

siinä nimenomaan halutaan rajata tämä kansallispuisto koskemaan vain selkämerta eli kyseessä olisi nimensä mukaisesti selkämeren kansallispuisto jonka eteläraja kulkisi linjalla rihtniemisantakari

on ensisijaisen tärkeää muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yrittäjäystävällisemmäksi

noudatamme eu lainsäädäntöä jo nyt tiukasti ja kotimaista ruuantuotantoa ei pidä missään nimessä enää enempää kurjistaa tietoisilla tuotantoa vaikeuttavilla toimenpiteillä

on oikeastaan aika yllättävää samalla ilahduttavaa että tästä tulevaisuusselonteosta siis tulevaisuusvaliokunnan mietinnön pohjalta on syntynyt keskustelua eduskunnassa näinkin paljon

tällöin tämä saaristomeren alueen osuus eli vakka suomen merialue jäisi tämän kansallispuiston ulkopuolelle

pienyritykset ovat tulevaisuuden työllistäjiä ja meidän on ehdottoman tärkeää osoittaa niille että suomalainen yhteiskunta tukee yritystä ja yrittämistä

suomessa on panostettava uusiutuviin energialähteisiin jos tavoitteena pidetään hiilineutraalia ja energiavarannoiltaan omavaraista maata

metsähakkeen ja turpeen käytön lisääminen energialähteenä on myös olennainen osa pyrkimyksessä päästä irti tuontikivihiilestä

tilasin mitä konkreettista mitään konkreettista lähtöään tivasi mitä konkreettisia asioita on mitkä haittaavat elinkeinotoimintaa tällä kansallispuistoalueella niin minä puolestani kysyn

tuontikivihiilestä irti pääseminen on ensimmäinen ja tärkein askel kohti energiaomavaraisuutta sekä todellista ympäristöteko

olisin toivonut kuitenkin että tulevaisuusvaliokunta olisi mennyt enemmän konkretiaan kun ajatellaan minkälaisen suomen me haluamme tulevaisuudessa ja minkälainen suomi voi menestyä millä tavalla suomalaiset voivat tulevaisuudessa menestyä

ai ja se on todellinen ympäristöteko ilmastoa kohtaan

yrityksissä kuitenkin arvostetaan paljon enemmän byrokratian ja hallinnon keventämistoimia kuin verotuksen alentamistoimenpiteitä

tarvitaan konkreettisia ehdotuksia ja kuten jo aiemmin olen todennut tässäkin yhteydessä vain vahva talous on se perusta sen perustalle voidaan rakentaa